arvoisa puhemies

suomi on menestynyt oecd tutkimusten mukaan erityisesti sillä että meidän varhaiskasvatukseen on pantu se paino että jokaisella lapsella on ollut tasavertainen ja tasa arvoinen mahdollisuus saada varhaiskasvatusta

mutta niin kuin totesin arvoisa puhemies kyllä me toivomme että huomenna hallituksella on esiteltävissä kehysriihestä sellaisia päätöksiä joilla tehdään tätä suunnanmuutosta myöskin taloudellisilla panostuksilla

kun perustuslakivaliokunta käsitteli aikoinaan pakkokeinolain muuttamista telekuuntelun ja teknisen kuuntelun osalta silloin valiokunta edellytti että lakivaliokunta harkitsee selvityksen vaatimista hallitukselle siitä millä tavoin uudet toimivaltuudet ovat edistäneet yksilön ja yhteiskunnan turvallisuutta

tosiasiassa jälleen käydään keskustelua siitä onko raiskausrikoksia koskeva säännöstö ajan tasalla

olen luvannut toisin kuin mölsä totesi että juuri tätä puolta meillä on muutama sata normaalia vuokra asuntoa saatettu rakentaa tämän kymmenen vuoden aikana joinakin vuosina haluan sen luvun moninkertaistaa sen takia että siinä on kysymys perusoikeudesta ihmisten saada tällä alueella vielä palveluja samoin kuin siitä että niiden ihmisten jotka ovat palvelusektorilla töissä palkka riittää vielä siihen että täällä on kohtuuhintaisia asuntoja tarjolla

arvoisa puhemies

yritän vähän ryppäittäin käydä näitä teemoja läpi koska useilla teistä edustajista oli samantyyppisiä huolia eli tätä kautta

itse ainakin näen että tässä on monia asioita joita pitäisi tutkia

minusta on hyvä että nyt loppujen lopuksi oikeusministeriössäkin herättiin ja on käynnistetty raiskausrikoksiin liittyvä tutkimus

hyvät edustajakollegat

edustaja tolppanen peräänkuulutti valtionavustusta suomalaisten televisio ja radio ohjelmien lähettämiseen ulkomaille ja sitä mitä tuo teknisesti tarkoittaa

uskallan näin sanoa sillä esitän teille kaikille suuret kiitokset siitä että olette tehneet työtä ja erittäin nopeaa työtä tämän selonteon käsittelyssä ja tehneet myöskin mahdolliseksi viedä tätä selontekoa eteenpäin

valitettavasti tämä jäi kuitenkin torsoksi sillä hallitus esitti tuolloin että perusoikeuskysymyksiin vastataan sitten kun esitutkinta ja pakkokeinolainsäädännön kokonaisuudistus tulee

omalta sektoriltani me olemme erittäin kovasti mukana

nimittäin me olemme jo hyväksyneet viime hallituskauden loppupuolella rakennusten energiatehokkuusdirektiivin jossa kansallinen implementointi on nyt käynnissä ja uudisrakentamisen puolella on siis astumassa voimaan merkittäviä uudistuksia energiatehokkuuden parantamiseksi

tässä on vanha poliittinen päätös taustalla ja näin ollen hankala on tämä tilanne mutta vuoden päästä tämä ongelma poistuu meiltä päiväjärjestyksestä koska kaikki tulee olemaan budjettirahoitteista niin kuin tämä yle päätös osoittaa eli sitä kautta ei ole ongelmaa onko kysymys tv lupamaksuilla vai budjetilla rahoitetuista eristä

olen myöskin erittäin kiitollinen siitä että valiokunnissa pystyttiin ottamaan kantaa tähän merkittävään suomalaisen sähköisen viestinnän tulevaisuutta linjaavaan asiakirjaan kaikkien muiden kiireiden keskellä

kansainvälisessä vertailussa näyttää siltä että erilaiset raiskausrikokset ovat pitkiä nimillä on tai rikosnimikkeitä rikosnimikkeiltään hyvin vaihtelevia maittain vertailtaessa ja näyttää siltä että sellainen teko jota nimitetään toisessa valtiossa raiskaukseksi on kuitenkin suomessa päinvastoin hyväksikäyttörikoksen puolella

on tämä ennenkuulumatonta että meillä on tuhat sivua tekstiä ja kukaan ei ole viitsinyt vaivautua katsomaan menneeseen ja kysymään minkälaisella tolalla ovat nämä nykyiset oikeusturva ja valvontajärjestelmät ovatko ne meidän perusoikeuksiemme mukaisia ja miten edetään

omalle tontilleni jää tämän direktiivin implementointi siinä mittakaavassa joka koskee korjausrakentamista ja ne suuret energiatehokkuutta lisäävät volyymit ovat juuri tällä korjausrakentamisen puolella ja olen itse halukas ja myöskin velvoitettu tähän haasteeseen tarttumaan

selonteon nopea käsittely on mielestäni myöskin hieno osoitus siitä että hallitus ja eduskunta toimivat saumattomassa yhteistyössä ja kaikki kansanedustajat haluavat kantaa kortensa kekoon

nyt on vain niin kuulkaa edustajat että vaikka miten päällään tässä hyppisi niin ei tämä ole vain yksistään asuntoministeri kiurun projekti

jostakin syystä satun tietämään nämä vaiheet varsin tarkasti ja totean että se kaatui sen takia että silloisia säästöjä joissa ei ollut työttömien lapsia mukana ei tullut

edustaja paloniemi peräänkuulutti lehtien alvin noston seuraamista minkälaiseen tilanteeseen se ajaa lehtialan liiketoiminnan ja toiminnan edellytykset

minä olen saanut eduskunnalta vahvan tuen siihen että nämä lukemat jotka me olemme yhdessä sopineet toteutetaan ja hallitus on sitoutunut myöskin taloudellisesti niitä edistämään

haluan korjata sen että tämä ei siis ole perustuslain vastainen mutta olemme erityisessä tilanteessa kun indeksileikkauksiin ottaa perustuslakivaliokunta kantaa

ja kun niitä säästöjä ei tullut niin eihän hallitus voinut viedä eteenpäin sellaista säästölakia jossa ei tullut säästöjä josta syystä tästä luovuttiin

minusta on erittäin järkyttävää että suomessa vieläkin lainsäädäntö on sillä tasolla että tiedottoman uhrin kanssa sukupuoliyhteydessä oleminen ei olekaan raiskaus vaan se on hyväksikäyttörikos

tulevaisuus ja sivistysvaliokunta ovat tuoneet keskusteluun mukaan erittäin tärkeitä ja mielenkiintoisia asiakohtia

me tulemme sen tekemään ja olen itse henkilökohtaisesti sitä mieltä että on hyvä että tätä varten myöskin perustamme neuvottelukunnan jossa seuraamme aktiivisesti niin tätä kuin myöskin jakelupuolella tapahtuvia muutoksia

sen sijaan kyllä teimme tuhat sivua esitystä kansanedustajille siitä miten asioitten pitäisi tässä maailmassa olla

se vain on niin että näihin talkoisiin osallistuvat muutkin kuin asuntoministeri kiuru ja minä olen siitä hirveän tyytyväinen että minä olen saanut täällä vahvan tuen sille että minä en ole yksin viemässä näitä asioita eteenpäin

näistä yksittäisistä teemoista vielä pari sanaa

vaikka selonteko jo alkuvaiheessa linjattiinkin tiettyihin aiheisiin on tärkeää käydä keskustelua myös sen ulkopuolelle jääneistä teemoista

erityisen kummallista oli se kun lakivaliokunta asiaa käsitteli ja perustuslakivaliokunnan lausuntoa joka ei ollut edes kunnolla vielä pöydällä kun otimme jo kantaa siihen hyväksymmekö mitään perustuslakivaliokunnan lausumaehdotusta

toinen iso ongelma oli viime kaudella se josta sitten kaikki hallituspuolueet tulivat yksimieliseen kantaan että ei voi olla mahdollista

edustaja pelkonen ja myöskin edustajat blomqvist satonen ja leppä erityisesti ottivat esiin nämä laajakaistan ja yleispalveluvelvoitteen ongelmat

tämä tarkoittaisi peruskorjausvolyymin kaksinkertaistamista ja tämä saavutettu hyöty olisi vaihtoehtona saavutettavissa tämän rakennusten energiatehokkuusdirektiivin puolella paljon tehokkaammin

on hyvin kiinnostavaa että kun perustuslakivaliokunta on arvioinut siis niin kuin yliopistolaki lähteekin siitä että yliopistot ovat autonomisia ja heidän autonomiaansa kuuluu riittävä rahoitus niin nyt perustuslakivaliokunnassa on tätä kulmaa arvioitu suhteessa näihin tehtyihin aika massiivisiin indeksileikkauksiin ja todettu että näitä vaikutuksia ei ole tarpeeksi arvioitu ja sen takia näitä vaikutuksia on syytä arvioida

ei pitäisi ollenkaan uhrin oman toiminnan vaikuttaa siihen onko rikos raiskaus vai hyväksikäyttörikos

sen takia minä todella ihmettelen sitä edustaja reijosen käsitystä että täällä olisi vain syyllisiä olemassa

liikenne ja viestintävaliokunta puolestaan on mietinnössään loistavasti koonnut kaikki uudet asiakokonaisuudet kattavasti yhteen lausunnossaan ja siellä valiokunnassa on perehdytty erittäin asiantuntevasti kaikkiin yksityiskohtiin

siellä perustuslakivaliokunta ehdottaa että lakivaliokunta harkitsee vakavasti lausumaehdotuksen tekemistä eduskunnalle siitä että valtioneuvoston piirissä ryhdytään toimenpiteisiin asiantuntijoista koostuvan elimen perustamiseksi joka valvoisi esitutkintaviranomaisten toimintaa ja pakkokeinojen käyttöä

ajallista joustavuutta on valitettavan vähän siinä ja ei ole myöskään huomioitu eri rakennusten erilaisia käyttötarkoituksia ja hallintamuotoja

mutta koska tätä asetusta ei ole käytännössä toteutettu osapäivälasten osalta ja siitä teetetty erillinen kysely todisti että oli vain joitakin muutamia kieliryhmiä koko valtakunnassa jotka olivat tätä osapäivälasten asemaa tällä tavalla mitoittaneet ja koska tämä lakikohta oli jäänyt kuolleeksi kirjaimeksi niin siitä syystä johtuen perustuslakivaliokunta joutuu nyt arvioimaan ettei voikaan

siellä kerrottiin että kyllä me otamme tämän käyttöön josta syystä meille syntyisi kahdenlaisia ryhmiä

totta kai minua kiinnostaa

haluan aluksi kiittää valiokunnan puheenjohtajaa hyvin rehellisestä otteesta tämän lain esittelyssä tässä salikäsittelyssä

mutta lakivaliokunnan enemmistö katsoi että sehän on ihan sama mitä perustuslakivaliokunnassa ajatellaan kun ei pykäliä pidä muuttaa niin ollaan sitä mieltä että okei ei yhdytä tähän

me olemme erityisesti toivoneet niin kuin edustaja väätäinen tässä toivoi että aran rahoituskäytäntöjä ja muitakin käytäntöjä pengotaan ja katsotaan miten ne vastaisivat paremmin meidän kysyntään

olen nyt saamassa selonteon hyväksymisen hetkellä eduskunnalta selkeän näkemyksen siitä miten meidän tulee yhdessä edetä ministeriössä valmisteilla olevan tietoyhteiskuntakaaren jatkotyön kanssa

nimittäin meille kenellekään ei jäänyt epäselväksi kuinka kriittisesti valiokunnan jäsenet ovat tähän käsittelyssä olevaan lakiin suhtautuneet

tämä ei olisi edes suomelle ongelma sillä tavalla että me olemme jo edistyneet näissä talkoissa veden mittaroinnissa

tärkeäähän on viedä nämä selonteon linjaukset nyt sitten myöskin lainsäädäntöön ja sitä kautta tietoyhteiskuntakaari joka kokoaa kaiken viestinnän alan lainsäädännön yhteen eli jokaisesta lakikokoelmasta muodostuu sitten iso kaari on työn alla meillä nyt vielä kevättalven ja sitä kautta me sitten viestinnän alan lainsäädäntöä hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti arvioimme ja siinä sitten otamme nämä selonteon linjaukset huomioon

on pöyristyttävää suorastaan että tehty yliopistouudistus tullaan rahoittamaan nyt esitetyllä tavalla

minä olen kaikenlaisia herroja ja rouvia istuttanut sohvalla ja kaikenlaisia lounaita ja päivällisiä tässä joutunut syömään sen takia että olen kysynyt voisivatko markkinat hoitaa näitä tehtäviä

mutta voi todeta että lämmitysmittareiden puolella onkin sitten ihan toisenlainen ongelma nimittäin tämä olisi kustannuksiltaan huomattavan kallis ratkaisu ja koskisi vain yhden talon hyvin pientä osaa kun keskeistä olisi katsoa koko taloa ja lähteä energiatodistustien kautta siihen että rakennuksen käyttäjälle muodostuisi todellinen kuva siitä mitä tuo koko rakennus kuluttaa

on aivan ihmeellistä etteivät aikoinaan opetusministeriö ja ministeri itse heränneet siihen että rahoituspohjasta puuttuu huomattava summa ja tätä kautta asiaan olisi puututtu jo ajoissa

eli pidetään nyt tiukkaan mielessä että suomesta löytyy kylä nimeltä lisma joka on hyvä kannatinkysymys sille että jos näitä asioita ei hoideta niin ne hoidetaan sitten oikein kädestä pitäen

hänen mielestään perusoikeuksien kunnioittaminen voi lähteä siitä että jopa ennalta ehkäisevässä mielessä me voimme ottaa kantaa siihen että pakkokeinoja voidaan käyttää

mielellään esitellään sosialidemokraattien vaihtoehtobudjettia uudelleen ja toivonkin että tämän keskustelun pohjalta puhemies ottaa tämän korvan taakse ja otetaan mielellään oma aika siihen

minusta on nyt tärkeää ettei ammuta kaikkia ideoita aina alas koska minun tehtäväni on tuottaa ideoita joista sitten kunnalliset päättäjät valitsevat mihin suuntaan he haluavat lähteä

jos yhdenkin paikan löydätte suomesta jossa tämä asia ei ole kunnossa niin ensin yhteys viestintävirastoon ja sieltä tulevat minun kaikki upeat avustajani jotka hoitavat näitä asioita ja minä vaikka itse sitten perässä omalle kotikäynnille

nyt näyttää siis siltä että uudistuksen vaatimat resurssit eivät ole riittäviä ja rahoitus tullaan löytämään työttömyysvakuutusmaksujen alenemisen kautta

tuntuu erittäin epäoikeudenmukaiselta niin kuin perustuslakikin toteaa että yhdelle ammattiryhmälle voi asettaa sellaisen uuden lakiesityksen vaatimukseksi joka vie jonkun ryhmän ansiotason merkittävällä tavalla heikemmäksi

vaikka kysymyksessä onkin väliaikainen laki seuraavalle ja sitä seuraavalle vuodelle tuntuu että tämä asettaa nyt maksun maksajat hyvin eriarvoiseen asemaan

viimeisenä ongelmana haluan nostaa esiin sen että kansallinen lämmitys ja jäähdytyssuunnitelma loisi meille rinnakkaisen suunnittelujärjestelmän

minusta on hienoa että asiaan paneutuminen on nyt kantanut hedelmää

luottamusta ei kovin paljon tule kyllä tämän kehysriihen jälkeisellä säheltämisellä eikä myöskään tällä lisätalousarviolla joka on pöydällä

myöskin jatkossa me näitä tulevaisuuden isoja kysymyksiä yhdessä linjaamme ja sitä kautta voimme olla ylpeitä siitä että televisiomme on huippuluokkaa niin tarjonnan kuin vapaasti vastaanotettavuuden suhteen

jo nyt valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja kaavojen sisältövaatimukset ohjaavat energiatehokkaaseen ja taloudelliseen yhteiskuntarakenteeseen ja tätä kautta direktiivin velvoittama erillinen kansallinen lämmitys ja jäähdytyssuunnitelma ehdottomana ja kategorisena loisi meille tilanteen jossa meille tulisi rinnakkainen järjestelmä

eikö se ole aika iso heikennys jos me puhumme useiden tuhansien perhepäivähoitajien palkan leikkauksesta joka on neljännes

yliopistoilla pitää olla velvollisuus maksaa työttömyysvakuutusmaksuja siinä kuin kaikilla muillakin tahoilla ja siksi olisi pitänyt rahoittaa vaje aivan toisella tavalla kuin nyt käsittelyssä oleva esitys antaa ymmärtää

tietooni on tullut että te ministeri olette leikannut omassa kansliassanne steteltä yklta ja katu järjestöltä määrärahoja perusavustuksen osalta

tämän kääntöpuolena on vielä se josta edustaja mölsä kysyi että voimmeko me katsoa ettei veronmaksajien hyvää tukea valu vain joidenkin muiden pussiin ja loppukäyttäjästä ei enää ole siinä hyötyjäksi

nämäkin järjestöt niin kuin kaikki muutkin umn tukemat järjestöt tekevät erittäin tärkeää tiedotustyötä ja olen siitä henkilökohtaisesti otettu

erityisen tyytyväinen olen siitä että liikenne ja viestintävaliokunta on yhtynyt selonteossa esitettyyn näkemykseen katsojien ja kuuntelijoiden tarpeen asettamisesta ensimmäiselle sijalle selonteon tavoitteita listatessa

lisäksi on outoa että työttömyysvakuutusmaksuja koskevaa lakia on valmistellut siis opetusministeriö jonka toimialaan työttömyysvakuutusmaksut eivät ollenkaan kuulu

nimittäin esimerkiksi stete viime vuonna aktiivisesti osallistui tähän tiedotustyöhön ja järjesti ensimmäistä kertaa kaikkien etyj maiden kesken ison kansalaisfoorumin tällaisena varjo etyj kokouksena

arvoisa puhemies